se että se alue ja seutu joka on ollut erittäin suurien haasteiden edessä elinkeinopoliittisesti ja väestörakenteellisesti on lähtenyt liikkeelle ja lähtenyt hakemaan näitä ratkaisuja

kerroin että asioita on tehty tämän maksuaikataulun varmistamiseksi hankkimalla tällä viikolla rahaa raharesurssiasian hoitoon

eli nämä kaksi tasoa toissijainen suojelu ja kansainvälinen suojelu ovat paljon selkeämmät kuin ehkä sitten kriteereiltään hieman erilainen humanitäärinen suojelu

mutta me haemme ennen kaikkea ratkaisuja siihen miten me pystymme auttamaan tilannetta lähtömaissa kauttakulkumaissa miten me pystymme puuttumaan ihmissalakuljetukseen miten me saamme muuttoliikkeen ohjattua laillisille ja turvallisille reiteille

pidän tätä erityisesti tässä muuttuneessa tilanteessa erittäin perusteltuna ja siksi toivon että tämän lakiesityksen kanssa pystyttäisiin eduskunnassa etenemään nopeasti koska nyt kiihtyvällä tahdilla käsitellään tätä suurta määrää turvapaikkahakemuksia jotka suomeen on jätetty

esimerkiksi se että talvivaaran kaivos on lähtenyt erinomaisesti liikkeelle tai sitten se että tyhjentyneen paperitehtaan sisällä on erittäin aktiivista uutta innovatiivista elinkeinotoimintaa

vielä viimeiseksi täytyy todeta että jotta me voimme maksaa myös maataloustukia ja olla mukana euroopan yhteisessä maatalouspolitiikassa me joudumme nielemään euroopan unionin byrokratiaa

kaiken kaikkiaan kainuussa on hyvä vire ja se on tärkeintä koska kaikilla niillä seuduilla ja niissä kunnissa jotka tällä hetkellä ovat aktiivisia ja ovat lähteneet liikkeelle kuntarakenteen tai palvelurakenteen uudistamisessa mennään eteenpäin ja niissä kehitys kehittyy eikä ole jääty paikalleen junnaamaan niihin rakenteisiin jotka on saavutettu

meidän täytyy jatkaa sitä työtä

me rakensimme viikossa kahdessa tämän paineen alla järjestelykeskuksen joka toimii niin hyvin että nyt haetaan mallia euroopassa miten tämä asia hoidetaan

kolmanneksi

ei suomi missään umpiossa ole vaan maailmalla on suomen omien markkinoiden lisäksi valtavat mahdollisuudet uusiutuvan energian myynnille

siis me haemme ratkaisuja pragmaattisesti eri tasoilla mutta meidän täytyy muistaa että vaikka suomessa tämä koettelee meidän yhteiskuntaa ja aiheuttaa laajasti tunteita taustalla on kuitenkin aitoa hätää ja kärsimystä ja ihmisiä joita pitää auttaa

olen kuitenkin miettinyt kainuuta sieltä paikan päältäkin tutkineena että todellakin niitä asioita joita yhdessä tehdään kannattaisi vielä laajentaa

ja kun me kehitämme paikallisesti suomessa hyvää uutta teknologiaa uusia innovaatioita me voimme viedä niitä maailmalle ja sitä kautta luoda sen kaiken mitä tekin vastustajat kaipaatte eli työpaikkoja uutta kasvua myöskin uusiutuvan energian sektorille ja ennen kaikkea näiden tuotteitten kehittämiseen ja vientiin

täälläkin on keskusteluissa noussut esille se miten on onnistuttu koulutuspolitiikassa mutta kannattaisiko ihan vakavasti miettiä myöskin perusopetuksen hoitamista yhdessä tai lukio opetuksen ne ovat paljon keskusteluissa

ainakin joskus voisi ääneen pohtia sitäkin vaikka tämä malli puolustaa paikkaansa ovatko ne kuntarajat todella tarpeellisia

ymmärrän että silloin se keskeinen kysymys on lähidemokratia ja kuntalaisten paikallisten asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet ja se pitää ehdottomasti pystyä ratkaisemaan kainuussa jossa on valtavan pitkät välimatkat jotta aika jonain päivänä olisi kypsä sille että ne kuntarajat sieltä kaatuisivat

minusta siihen vastaus on se että paras hankkeessa on alkamassa seuraava vaihe paljon tapahtuu ja mietitään erilaisten mallien soveltumista eri puolille suomea

toivon että tämä puheenvuoroni alku kuvaa teille sen että turkulaisena kansanedustajana ymmärrän sitä miten erilainen suomi on kainuussa

siis meillä kuntarakenteella ja kuntien määrällä on varmasti merkitystä

siksi meidän pitää miettiä eri puolille suomea erilaisia malleja ja me olemme nyt päässeet niin pitkälle tässä paras hankkeessa ja tässä työssä ja keskustelussa että pidetään nämä mallit auki

se voi olla ison keskuskaupungin ympärille koostuva seutu tai maalaisympäristössä olevan maaseutumaisen kuntaryhmittymän muodostama luonnollinen työssäkäynti ja asiointialue

arvoisa puhemies

jos se kuntaraja on niin rakas että ne kunnat siellä sisällä eivät häviä tehdään se sitten kuntalaisten takia niin että se seutu toimii kuin yksi kunta samoin kuin mihin kainuun hallintomalli pyrkii ja luodaan tästä kokonaisraami sille mallille jolla rakennamme suomalaista kunta ja palvelurakennetta

kun tosiaan alueet ovat erilaisia ja kainuu on lappia lukuun ottamatta harvaanasutuin ja pisimmät välimatkat omaava niin minusta tämä nyt kannattaa tässä vaiheessa ja kannatti rajata tähän

koska muualla sitä hallintorakennetta on kuitenkin niin paljon että ainakin me näemme sen että sen hallintorakenteen purkamisessa pitäisi päästä myöskin eteenpäin ja jos me loisimme näille alueille joissa hallintoa pitäisi pyrkiä kaventamaan päälle tämän maakuntahallinnon se jumiuttaisi sitä välttämätöntä kehitystä joka pitää luonnollisesti saada liikkeelle

jatkan tästä mihin edustaja tölli jäi eli sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämismalli joka on valmisteilla on megaluokan kysymys suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa

siinähän ratkotaan se miten me järjestämme vaativan erikoissairaanhoidon koko maassa millaisen mallin me luomme paikallisille sosiaali ja terveyspalveluille miten me saamme hoitoketjut sujuvasti toimimaan riippumatta siitä missäpäin suomea asuu

koska on niin että kuntauudistukseen liittyvä rakennelaki on valmistumassa ensimmäiseen vaiheeseen ja lähdössä lausunnoille ei mielestäni ole mahdollista lähettää tätä rakennelakia kuntakierrokselle ennen kuin kunnissa on tiedossa myöskin tämä järjestämismalli sosiaali ja terveyspalveluiden osalta koska sosiaali ja terveyspalvelut ovat suurin ja merkittävin osa kuntien tehtävistä

se on fakta ja minusta sille voi tietenkin jokainen antaa oman arvonsa mutta se on ollut kovan työn takana ja tässä tilanteessa kun julkisen talouden tilanne on heikko minusta se on erinomainen tilaisuus

kannattavuuden ongelma on se että markkinahinnat ovat liian alhaiset ja tuotantopanokset maksavat paljon ja sen tähden meidän täytyy tehdä jatkuvasti töitä laajalla sektorilla miettiä uusia tapoja miten me saamme siinä arvoketjussa tuottajan osuuden sille tasolle kuin sen kuuluu olla etteivät kateprosentit jakaudu väärin eri ketjun osiin esimerkiksi kaupan keskusliikkeiden osalle

toisaalta me voimme tuottaa päästöttömämpää energiaa ja uusiutuvista energianlähteistä mutta toisaalta myöskin tämä antaa meille laajoja mahdollisuuksia kotimaiseen tuotekehitykseen yrittäjyyteen innovaatiotoimintaan ja kotimaiseen tuotantoonkin laajassakin mitassa jos me pääsemme näissä eri hankkeissamme eteenpäin aina vientiin asti

siinä mitä tapahtuu viljatiloille on iso rakenteen muutos eli nyt tämä tulee pitkälle perustumaan luonnonhaittakorvauksiin ja eu hehtaaritukiin ja nyt täytyy sitten katsoa miten tämä homma lähtee liikkeelle ja miten tilat lähtevät mukaan ympäristökorvauksiin

se kannattaa nähdä ja nähdäänkin tällä hetkellä eri puolilla suomea miten valtavasti erilaisia hankkeita on liikkeellä ja miten suomalainen kekseliäisyys on päässyt tässä voimiinsa

siinä on paljon kysymysmerkkejä

on erittäin hyvä että hallituksella on ollut se linja että tätä uutta teknologiaa ja ympäristöteknologiaa näin tuetaan ja edistetään

siitä tähän pysyvän nurmen määritelmään

tässä voisi ottaa niin että se on myöskin kokonaisuudessa samalla kun tätä liikenteen polttoainekysymystä mietitään kaiken kaikkiaan esiin liikenteen päästöttömyyden ja tarkasteluun kannattaisi kokonaisuudessa ottaa myöskin sähköautot ja niiden veroratkaisut

en nyt avaa sitä te olette ammattilaisia ja tiedätte mistä on kysymys mutta komissio on valmis hakemaan siihen ratkaisuja koska se ei ole komissiolähtöinen vaan tuomioistuimesta lähtevä ja meillä ei ole mitään kiirettä kansallisesti liikkua siinä ennen kuin on vihoviimeinen pakko

on todella tärkeää että me löytäisimme yhteisen kansallisen näkökulman puolustusvoimien kehittämiseen mutta me tarvitsemme myöskin yhteisen kansallisen näkemyksen siihen että meidän on saatava meidän valtiontaloutta kuriin ja siitä seuraa kuitenkin vääjäämättömästi se että meidän täytyy säästää joka paikasta ja valitettavasti myös puolustusvoimista

meillä on tällä hetkellä sähköautoilla käytännössä sama tai korkeampikin vero kuin normaaliautoilla ja kuitenkin kokonaan poistamalla tulevaisuudessa sähköautojen verotus tai tekemällä siitä alhainen voisimme edistää huomattavasti sähköautojen tulemista suomalaiseen katukuvaan ja myöskin suomessa starttaavaa sähköautotuotantoa

toivon kuitenkin että puolustusvoimien osalta säästöt olisivat tässä kun katsomme eteenpäin ja tiedämme että joudumme tekemään myöskin jatkossa vaikeita ja isojakin säästöratkaisuja

mielestäni se perussuomalaisten linja että meillä on vähän kehnompi mutta iso armeija ja reservi nyt ei ole oikea tie koska se ei ole uskottavaa

mielestäni on järkevä tämä nykyinen uudistuslinja jossa mennään tiiviimpään joukkoon nykyaikaisempaan joukkoon jotta me säilytämme tämän uskottavan puolustuksen

nyt olemme kuitenkin ihmeeksemme saaneet kuulla ja lukea että sdpn eduskuntaryhmän puheenjohtaja heinäluoma on toiminut aktiivisesti kulisseissa jo keväästä lähtien jarruttaakseen kolmikantaneuvotteluja työurien pidentämisen suhteen

samaan aikaan täällä eduskunnassa te olette sdpn toimesta kovasti arvostelleet hallitusta siitä että olemme epäonnistuneet kolmikantayhteistyössä

me tarvitsemme toimivan metsähallituksen mallin ja nyt tässä palattiin sen verran lähtöruutuun että ministeriö selvittää euroopan unionilta nyt ensimmäiseksi tasan tarkkaan sen mitä euroopan unioni meiltä edellyttää

ettekö te enää arvosta laajaa sopimista yhteiskunnan rakentamiseksi ja tulevaisuuden pelastamiseksi

miten on sdp kumpi teille on tärkeämpää

totta kai onhan se ikävää kun veroja nostetaan mutta varmasti kaikki ymmärtävät sen myöskin keskustapuolueessa että julkisen talouden tilanne on erittäin vakava ja veroja on kiristettävä

sen jälkeen alkaa taas laajapohjainen jatkotyöskentely tarkoituksena saada eläinten hyvinvoinnin kannalta ja eläintensuojelun kannalta hyvä laki mutta niin että suomessa voidaan harjoittaa edelleenkin kotieläintaloutta kannattavasti

tällä budjettiesityksellä kerätään yli miljardi euroa enemmän kuin nyt ja se koskettaa laajasti yhteiskuntaa samalla tavalla kuin se että meidän täytyy joka paikasta nyt kiristää

tähän alkuun haluan yleisesti todeta sen että jos meillä ei nyt ole valmiutta tehdä näitä kipeitä ratkaisuja velkaantumisen pysäyttämiseksi niin meidän taloudeltamme lähtee pohja ja ne jotka siitä eniten kärsivät ovat pienituloisia ja heikoimmassa asemassa olevia

jatkan seuraavassa puheenvuorossa

arvoisa puhemies

tämä huoli on aivan oikea koska meidän turvallisuusympäristömme on muuttunut

kansainväliset uhat haastavat meitä kansainväliset kriisit kansainvälinen rikollisuus kansainvälinen terrorismi kyberuhat ja näihin meidän pitää pystyä vastaamaan

pulliainen on aivan oikeassa että kyllä tässä täytyy kuitenkin pitää tukevasti jalat maassa vaikka samaan aikaan pitääkin olla rohkean innovatiivinen

pulliaisenkin peräänkuuluttamaa tieteellistä todistusta siitä että se on ensinnäkin ilmaston kannalta järkevää ja löytyy sellaisia muotoja joilla pystytään kokonaisekologisesti tuottamaan järkevällä tavalla biopolttoaine turpeesta

meillä on haasteita mutta täytyy olla realisti ja sanoa että jos sisäiseen turvallisuuteen kuitenkin panostetaan vaikeissa tilanteissa kun suurimmalla osalla hallinnonaloista leikataan merkittäviäkin määriä niin tämä on positiivisempi lähtökohta

ensinnäkin edustaja heinäluoma lähti liikkeelle näistä juurisyistä

mutta en millään tavalla halua väheksyä niitä haasteita joita meillä on edessä siinä että me voimme taata suomalaisten hyvän turvallisuuden ja toteuttaa hallitusohjelman hienon tavoitteen siitä että suomi on myöskin tulevaisuudessa maailman turvallisin maa

välttämättä maan energiakysymyksiä ja sähköntuotantoa ei ikinä pystytä ratkaisemaan täysin hajautetulla järjestelmällä mutta tässä puhutaan nyt vielä liikenteen polttoaineista varmasti pienillä yksiköillä eri muodoissaan eri lähteistä tuotetulla biopolttoaineella voitaisiin todellakin tuottaa isokin osa kotimaisen liikenteen tarvitsemasta energiasta

arvoisa puhemies

venäjän presidentti medvedev on pariin otteeseen tehnyt aloitteen uudesta eurooppalaisesta turvallisuuden rakenteesta ja infrasta

haluan kysyä kuitenkin mahdollisesti valtuuskunnan puheenjohtajalta miten tämä tilanne keskustelu on elänyt ja onko suomen kanta tässä edelleen sama miten venäjä on toiminut muun muassa suomessa tehdyn aloitteen jälkeen ovatko he olleet aktiivisia edelleen mikä tuntuu todennäköiseltä että he eivät luovu tästä tavoitteestaan

herra puhemies

silloin yksi riidanaihe oli se millaista yhteistyötä työvoimapolitiikassa tehdään yksityisen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa ja te kovasti vastustitte sitä silloin